nyt meillä ei sitä keinoa ole käytettävissä niin meidän pitää löytää uusia lääkkeitä siihen millä suomalaisten yritysten suomalaisen työn kilpailukykyä voidaan parantaa

kysynkin pääministerin sijaiselta

myöskin suomi on tehnyt kansallisia päätöksiä siihen että saisimme noilla leireillä olosuhteita parannettua inhimillisemmiksi ja tätä pakolaisvirtaa paremmin hallintaan

nyt työmarkkinajärjestöt ovat arvostelleet hallitusta siitä että heille ulkoistettiin tämä tehtävä mutta samaan aikaan kuitenkin toinen päähallituspuolue on ilmoittanut etukäteen että tämä hallitus ei tule tekemään eläkeiän nostamisen päätöstä

keskustelimme turkista ja eun ja turkin välisen yhteistyön tiivistämisestä

milloin hallituksen lista kuntien tehtävien karsinnasta valmistuu ja onko koko hallitus sitoutunut yhdessä sovitun sote linjauksen läpiviemiseen

me pääsimme aika lailla pitkälle niissä keinovalikoimissa mitä olisi sitten ollut prosessissa ja aikataulussa mutta emme päässeet yksimielisyyteen tavoitteesta

dynamiikan luominen tarkoittaa käytännössä sitä että valtion omistajuus on tästä eteenpäin jatkuvan uudistamisen eikä enää pelkän säilyttämisen väline

kaikki ideat mitä tällä sektorilla liikkuu otamme mielihyvin vastaan myöskin sdpn esitykset

ihmisten pompottelu paikasta toiseen päättyy

suomesta ei saa tulla pelkkä tytäryhtiötalous

arvoisa puhemies

keskustelimme libyasta ja toivonpilkahduksista sen sisäisessä kehityksessä

arvoisa puhemies

osana sääntelyn purkua otetaan käyttöön isojen teollisten hankkeiden osalta lupaprosessien kiirehtimismenettely ja rutiinilupa asioita siirretään ilmoitusmenettelyyn

hallituksen linjaukset lähtevät siitä että maakuntien palvelutuotanto on yhtiöitettävä silloin kun on kyse markkinoilla olevista palveluista

tämä harmittaa niiden puolesta jotka olisivat hyväksyneet tämän tavoitteenkin ja olisimme ehdottomasti ensisijaisesti halunneet että tämä ratkaisu syntyy yhdessä sopimalla

ideaalitilannehan olisi se että me pystyisimme hoitamaan kriisien juurisyiden lähteillä nämä asiat ja sieltä sitten hallitusti ykn pakolaiskiintiötä esimerkiksi suomessa korottamalla voisimme hoitaa näitä pakolaisvirtoja

keskustelimme ukrainasta

kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi hallitus käynnisti kesäkuussa neuvottelut yhteiskuntasopimuksen solmimiseksi

arvoisa puhemies

samoin päätettiin että komissio vetää eroneuvotteluita eurooppa neuvoston antamien suuntaviivojen pohjalta

tavoitteena pitää olla se että yhä useampi suomalainen tulisi tavalla tai toisella esimerkiksi työnantajayrityksiin omistajiksi ja vahvistaisi kansankapitalismia

tämä hallitus tulee laittamaan valtion omaisuuden aivan uudenlaisella tavalla töihin

voisitteko vähän avata nyt minkälaisia leikkauksia on tulossa jos ei tätä ehdotusta tule

tämä muistuttaa jonkin verran sitä tänään esittämäämme mallia ja siitä kiitokset teille

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

suppeampaa ympärivuorokautista sosiaali ja terveyspalveluiden päivystystä tarjotaan muiden keskussairaaloiden puitteissa

suomi käynnistää kattavan arvioinnin siitä mihin kysymyksiin britannian eu suhteen muuttuminen vaikuttaa ja mitä neuvotteluprosessissa on otettava huomioon suomen etujen turvaamiseksi

toimintasuunnitelmaa toteutetaan tämän rahoituksen ja olemassa olevien valtiontalouden kehysten sekä muun julkisen talouden suunnitelman puitteissa

kun työmarkkinajärjestöjen kanssa ei päästy yhteisymmärrykseen edes tavoitteesta hallituksen vastuu ja velvollisuus oli ryhtyä valmistelemaan itse sellaisia toimia jotka ovat sen omissa käsissä

tuo visio on täsmennetty viideksi erilliseksi tavoitteeksi joista on johdettu tavoitteet koko hallituskaudeksi

arvoisa puhemies

yhtiöittämisvelvollisuus ei siten ole mitenkään uusi asia

haluaisin kuitenkin vielä palata siihen viime torstaihin

valtiovarainministeri ei ole paikalla mutta tämä ehdotus on nyt eduskunnan käsittelyssä asianmukaisessa käsittelyssä ja jos ehdotuksessa on puutteita eduskuntakäsittelyssä siihen on mahdollisuus sitten puuttua

hallituksen velvollisuutena on myöskin perustuslain mukaan edistää työllisyyttä ja turvata hyvinvointipalvelut

eun pitää jalkauttaa ulkopoliittinen keinovalikoimansa entistä paremmin käytäntöön

mitä silloin oikein tapahtui

näin maan eri osissa on päivystyspalveluita ympäri vuorokauden tulevaisuudessakin

nyt kun tase on osana budjettikirjaa toivon teidän ehdotuksianne tässäkin keskustelussa siitä miten tase saadaan yhdessä luomaan ja uusimaan yhteiskuntaamme

eläkeuudistus valmistui syksyllä

teemme määrätietoisesti jatkotoimia sen eteen että kokonaisuus tulee täyttymään

kysyisinkin arvoisalta pääministeriltä mitä tällä uudistuksella tavoiteltiin että suuret osingonsaajat olisivat olleet selviä hyötyjiä

näistä säästöistähän kaikki eivät kohdistu valtiontalouteen vaan me katsomme nyt ensimmäistä kertaa tällä vaalikaudella koko julkista taloutta kokonaisuudessaan

tämä on tärkeää sillä ulko ja turvallisuuspoliittisesti vahva euroopan unioni on myös meidän etumme

se on takuulla ollut siellä

jos tulee parempi ehdotus totta kai otamme sen vastaan

se tulee voimaan ensi vuoden alusta

tähän kilpailukykylainsäädäntöpakettiin on jouduttu menemään sen takia että työmarkkinajärjestöjen kanssa ei päästy siitä kesän ja syksyn aikana yksimielisyyteen

perustuslain mukaan hallituksen velvollisuus on edistää työllisyyttä ja turvata peruspalvelut

yritysten eri tulolähteiden keskinäisten tappioiden vähennysoikeus vähentää merkittävästi verottajan ja yritysten hallinnollista taakkaa

sote ja maakuntauudistukset ja palveluiden valinnanvapaus etenevät hallitusohjelmamme ja hallituksessa tehtyjen linjausten mukaisesti

työllisyyden ja kilpailukyvyn kärkihankkeilla tähdätään siihen että suomi saadaan kestävän kasvun tielle

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

niissä julkinen yksityinen ja kolmannen sektorin palvelutuotanto tulevat saman vahvan järjestäjän ohjaukseen ja niitä voidaan vertailla yhtenäisten periaatteiden pohjalta

kun tätä teidän hallituksenne ohjelmaa käytiin läpi täällä kesäkuussa arvoisa pääministeri te kerroitte että kaikki tavoitteet ovat edelleen voimassa

postin palveluvelvoite on edelleenkin voimassa ja osin tämä syntynyt tilannehan johtuu siitä että työnantajan täytyy kaikissa tilanteissa pystyä vastaamaan palveluvelvoitteeseen

sen takia se on nyt valiokunnissa käsittelyssä ja esimerkiksi asiaan voi liittyä myöskin perustuslaillisia näkökulmia jotka tarkastellaan hyvin huolellisesti asianomaisessa valiokunnassa totta kai

ei tietenkään lakkauteta

tässäkin asiassa olemme omituisella tavalla kiinni vanhassa

olen saanut paljon puheluja isoiltakin osingonsaajilta jotka sanovat että eivät he tarvitse tällaista huojennusta sitä huojennusta tarvitaan enemmänkin siellä pienten osinkojen saajien pienten yritysten maksamien osinkojen kohdalla

sen tavoitteena on ainoastaan se että me saisimme työttömille töitä

se rohkaisee myös uusiin investointeihin

arvoisa puhemies

työ ja elinkeinoministeriö vähentää paperisten liitteiden vaadintaa

muun kuin markkinoilla toimivan palvelutuotannon osalta hallitus lähtee siitä että maakunta voi hyödyntää yhtiömuotoa tai muodostaa esimerkiksi erillisen maakunnan julkisoikeudellisen laitoksen

hallitus lisää julkisen sosiaali ja terveydenhuollon tuotannon monipuolisuutta yksinkertaistaa palveluiden rahoitusta ja lisää valinnanvapautta

turhia normeja purkamalla parannamme yritystemme toimintaedellytyksiä ja houkuttelemme maahan lisää investointeja

arvoisa puhemies

tem varmistaa että viranomaiset eivät kysy yrityksiltä samaa tietoa kahteen kertaan ja se käy läpi kaikki yrityksiin kohdistuvat lupa ja ilmoitusvelvoitteet

voisitteko kertoa meille tämän budjetin tekemisen jälkeen mitkä näistä neljästä keskeisimmistä talouspoliittisesta tavoitteesta täyttyvät nyt tämän budjetin toimilla

päivä

posti on myöskin aika hyvin vastannut siihen erilaisiin sähköisiin palveluihin ja sillä tavalla pystynyt myöskin vastaamaan alan kilpailuun ja hankalaan murrostilanteeseen digitalisoitumalla

tämän jälkeen olemme kuunnelleet tarkalla korvalla keinoista käytyä keskustelua julkista keskustelua ja palautetta joka on tullut sekä tästä salista että työmarkkinajärjestöiltä

tämä koostuu niin kuin moneen kertaan olen todennut muun muassa melkein koko edellisen kyselytunnin tähän asiaan käyttänyt kolmesta osasta